sille että tämä on joustamaton ja hidas me emme ehkä niinkään mahda mitään mutta kyllä tätä muutosta tietysti täytyy meidän pyrkiä tekemään

te tiedätte kaikki sen

älkää viisastelko

pääministeriltä kysyinkin kun on aikaisemmin jo tutkija jarno limnell ehdottanut ja itse asiassa tarkastellutkin aika paljon niitä mahdollisuuksia miten selonteko meille eduskuntaan tuotaisiin

toivoisin että hyvin nopeasti hallitus tällä tiellä etenisi jotta me saisimme tänne ehkä kahdenlaista käsittelymateriaalia ulko ja turvallisuuspolitiikka sillä lailla erotettuina että puolustusvoimille siellä tulee erillinen oma lokeronsa

meidän käyttäytymisemme on vääränlaista tässä asiassa

tästä nato asiasta sanoisin vaan niin että analyysi jos se tehdään pelkästään tässä selontekokirjassa olevan tekstin perusteella on ihan selvästi nato myönteinen

arvoisa puhemies

kyllöselle lyhyesti

minä tässä välissä kerroin miten työterveyshuoltolaki toimii suomessa

jos istuva kansanedustaja ei sitä tiedä niin on syytä sitten perehtyä siihen asiaan

niiden sanojen takana olen ilman muuta ja muu oli havaintoa siihen liittyen ja siihen salikäyttäytymiseen mitä täällä on

tämä terveydenhuoltolaki on tosiaan odotettu versio

siitä on pitkään puhuttu ja varmaan moni ajatteli että sitten saadaan suomen terveyskeskukset hyvin toimimaan ja kaikki on kunnossa kun tämä laki tulee

kun se aikanaan sitten on täydellinen niin täytyy toivoa että sitten tosiaan tässä jamassa oltaisiin muutenhan tällä lainsäädännöllä ei ole meillä mitään merkitystä

ehkä sitä kautta on jotenkin helpompi ymmärtää se että tämä on pelkästään hallinnollinen tämä lähestymiskulma ja tässä toisaalta säädetään osalaki ja sitten semmoinen varsinainen rautainen ydin rahoituslaki joka sen toiminnan turvaa paremmin ja järjestämislaki tulevat myöhemmässä vaiheessa

mutta jos sitä ajatellaan nyt tämän lain puitteissa että puolustellaan vaikkapa valinnanvapautta niin eihän se toteudu läheskään täysin silloin kun siitä jäävät kokonaan muut kuin kunnallinen ja valtiollinen puoli pois

koska me hyvät kollegat ministeri mukaan lukien pääsisimme siihen että me voisimme ottaa kaikki kentän resurssit käyttöön

meillä on erittäin paljon toimijoita myös yksityissektorilla ja tiedän että jos heidät otetaan mukaan oikealla lailla sopimalla oikeilla sanktioilla ja muilla vastaavilla niin sieltä saadaan juuri se apu mitä sieltä halutaan saatavan

mutta jos heille annetaan mahdollisuus he kyllä pelkästään vetävät niin sanotusti kerman päältä eivätkä tee yhtään mitään muuta

mutta pienessä suomessa pitäisi ehdottomasti saada julkinen terveydenhoito säilytettyä ja privaattipuoli nivouttaa siihen niin että kaikki asiat toteutuisivat hyvin

toivottavasti tämä jossain vaiheessa meillä toteutuu

minusta on erittäin ikävä katsoa että suuret privaattisairaalat ovat meillä pörssiyhtiöiden hallussa vieraiden maiden pääoman kohteena

tämä jatkuvuus ja seuraus täytyisi nyt osata kirkkaasti nähdä kun me esimerkiksi tätä lainsäädäntöä teemme ja se on minun kysymykseni tässä osa ymmärtää oikein osa väärin tämän tuleeko tämä toimimaan niin kuin on haluttu

arvoisa puhemies

edustaja kaltiokumpu piti minusta oikein hyvän monipuolisen tarkastelun tästä kun hän on ammatissaan nähnyt mihin tämä kaikki johtaa

silloin ennen kansanterveyslakia kunnanlääkäriaikana asiakaslähtöisyys oli itsestäänselvää ei sitä tarvinnut korostaa

tämä on nyt varmaan vähän toistoa siitä mitä te sanoitte mutta toistohan on äitien paras apu sen takia sanottakoon nyt näitä asioita uudestaan

ei ollut mitään jonoja kaikki potilaat hoidettiin samana päivänä

muistan viime kaudelta kun meille valiokunnassa kerrottiin että oikeastaan mikään kampanja ei tehoa nuoriin mitenkään koska kun he käyttävät näitä aineita silloin sen käytön aikana olotila on mitä erinomaisin

arvoisa puhemies

ensinnäkin ed

akaan penttilä vastus kuin kiitoksia arvoisa puhemies ensinnäkin anneli kiljuselle kiitoksia että kuuntelitte puhettani niin että pistitte siitä asioita muistiin ja jatketaan mielihyvin kakkoskäsittelyssä tätä keskustelua koska tämä on monipolvinen ja monimutkainen me tiedämme sen toisistammekin

tosi vaarallista

toinen termi on tämä synteettinen joka ainakin minulle hahmottaa tilanteen niin että vielä helpompi on ilmeisesti huumeita tehdä tässä maailmassa eri puolilla kuin aikaisemmin

on ihan turha suomessa yrittää tehdä semmoista lakimääräyskokoelmaa joka heitetään jonnekin terveyskeskukseen ja kuvitellaan että sen jälkeen kaikki on kunnossa kun käytetään oikeita termejä

minä mielihyvin toivoisin että ensi kerralla lukisitte ihan eduskunnan pöytäkirjoihin ketkä asiantuntijat ovat sanoneet että tämä palvelu hajaantuu ja kaiken tämän negatiivisen osalta mitä tässä tulee miltä osin viittaatte siihen

me puhumme kaikki täällä mdpvstä

mutta suurin haastehan tässä ikävä kyllä on vielä edessäpäin

minä katsoin siitä esityksestä mikä se on kemialliselta nimeltään

minä ymmärrän aivan hyvin sen

miten tämä monirahoitteinen systeemi saadaan järjestykseen sillä lailla että me voimme olla siitä täällä yhtä mieltä ja saamme sitä kautta tätä tilaajatuottaja mallia johonkin suuntaan mihinkä se ehkä pitää saada miten me voimme sitä kautta tukea semmoista kilpailutusta josta kaikki hokevat nykyään

sehän on metyleenidioksipyrovaleroni

minä vierastan aika paljon näitä asioita ja termejä mutta haluan olla siinä keskustelussa mukana ja kehittää näitä asioita eteenpäin

te kannatatte ostopalveluita mikä on hyvä se on yhteistyötä julkisen sektorin kanssa mutta palveluseteli on teille täysin negatiivinen asia

me olemme jatkuvasti liian kaukana sairaanhoidosta potilaan ongelmista hänen arkipäivästään

me haluamme hyvää mutta meidän hallintomme on täynnä terminologiaa joka menee niin sanotusti heidän hilseensä ylitse

kummallisella tavalla asiat toistavat itseään

se itse asiassa kirjoitettiin lakiin ja melkein päätettiin kunnes kuntaliitto laskelmissaan huomasi että suomen kuntien talous ei kestä sitä että siitä tulee kunnallinen velvoite

hallituksen esityksessä sanotaan myöskin että uusia vastaavia muita synteettisiä aineita joita ei ole vielä nimetty ei edes aakkosjärjestyksessä mitenkään tulee nopeammin kuin ehditään kieltää

nyt tämä samansuuntainen asia kummittelee täällä taustalla

ei yritetä tehdä toista kertaa samaa virhettä

minä toivoisin että oikeusministeri brax jotenkin kommentoisi sitä miltä tämä nyt sitten kaikkinensa näyttää koska jos ei näissä pystytä tekemään telekuuntelua on sitten ihan turha puhua muuten kuin jälkikäteen ja kauhistella väärässä tahdissa tästä kaikesta

lopetan vaan sanomalla että minua on koko ajan tässä afganistan keskustelussa häirinnyt se että siellä hyvin suuri osa rahoituksesta pyörii myös huumeiden kautta

se on pankkiholvissa se on selvää dollarikamaa jonka arvo nousee tai laskee mutta se on ihan varmasti käytettävissä hyvin ikäviin tarkoituksiin

se vaan kuvastaa miten vaikea tämä kokonaisuus on ja miten se rahavalta joka tähän liittyy korruptoi yhteiskunnan ja aiheuttaa niin paljon pinnan alla olevia ongelmia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ensinnäkin itse tähän asiaan

paljon on pieniä yksityiskohtia

mutta se on teidän poliittista näytelmäänne ja liian paljon te olette siinä kiinni

minulla tuli toinen samanlainen privilegio mieleen joka aikaisemmin oli voimassa että koko korkeakoulumaailmaa edusti valtioneuvoston istunnoissa helsingin yliopiston kansleri mutta sitäkään ei enää ole jäljellä

en tiedä oliko nyt hyvä tai huono

tiivistetystihän tämä kainuu tapaus on tosi ikävä lukea lehdistä

kyllä koen niin että meidän maamme on niin pieni että kun tämmöisiä sata vuotta vanhoja oppilaitoksia kerralla heitetään pois kokonaan se ei kyllä voi olla oikein

tämä terästyi minulle uudestaan tämän heinolan reumasäätiön sairaalan yhteydessä

siinä on tyypillinen paikka jossa on aivan liian paljon rakennusta liian paljon maapinta alaa kaikenlaisia semmoisia toimintoja joilla ei ole mitään tekemistä sen perustoiminnan kanssa

mutta perustoiminto taas luvalla puhuen puhemies oli sen laatuista timanttista kansainvälistä tasoa olevaa toimintaa jossa tehdään edelleen tutkimustyötä suomessa jota ei missään muualla tehdä suomessa kuin tässä tapauksessa heinolan reumalla

jokaisessa näissä paikoissa pitäisi tämä ydin meidän osata löytää jos me puhumme innovaatiopolitiikasta tässä maassa niin että se tosiaan säilyisi

se voi olla että se tarkoittaa jonkun osan siirtymistä jonnekin muualle mutta meillä on kaikenlaisia etäopetuksen keinoja ja muita mahdollisuuksia joilla tässä oikealla tavalla ei liian voimakkaasti aluepoliittisesti ajatellen voitaisiin vähäiset voimavaramme yhdistää

tiede lehdessä muistaakseni oli erittäin hyvä kirjoitus muutama viikko sitten jossa eräs yliopiston professori ilmoitti että innovaatiotoimintaa osaamiskeskuksissa suomessa ja yliopistoissa ei enää jatkossa tule ellemme saa kahta asiaa kunnolla

tähän liittyen voitte tämän päivän hufvudstadsbladetista lukea ainakin tanskasen kirjoituksen siitä miten hän entisenä yliopiston kanslerina on erittäin huolissaan siitä että opiskelijaopettaja suhde meillä on täysin vääristynyt tässä maassa

mutta se on ihan selvä asia että laudaturseminaarissa tai siitä eteenpäin vaativalla tasolla se on ainoa paikka missä voidaan huippuopetuksesta puhua ei voi olla varmaan kymmentä enempää sen professorin ympärillä ehkä pitäisi olla viisi tai kuusi tai seitsemän

mutta se on toisaalta semmoinen koulu että joskus olen miettinyt kuinkahan paljon suomesta löytyy opiskelijoita jotka lähtevät niin kovaan paikkaan

siellä nimittäin ei voi tehdä niin kuin professori tanskanen tämän päivän lehdessä sanoo että nykyään professori pitää esitelmää luentosalissa jossa on sata joskus jopa kaksisataakin opiskelijaa yleensä kai sadan ympärillä tai vähän alle

eli koko tämä vyyhti on vaikea

hyvä että tämä privilegio edes jälkikäteen pystyttiin tässä korjaamaan koska kysymyksessä on selvästi raha niin kuin ed

kaksi kysymystä eläkkeistä

ensimmäinen koskee palomiehien eläkeikää

olen siitä aikaisemminkin täällä puhunut omasta puolestani ja näen oikeana sen että sinne kohdennetaan lisää rahaa että yhä useampi taiteilija pääsisi eläkkeelle

mutta koen vaan niin että se eläke sana on siinä väärä koska eläke on semmoinen missä kaikkien tietyt kriteerit täyttävien pitää päästä eläkkeelle on sitten vanhuuseläkkeestä työkyvyttömyyseläkkeestä osa aikaeläkkeestä mistä tahansa kysymys

taiteilijaeläke ei täytä tätä kriteeriä

arvoisa puhemies

harkitusti otin sen täällä esille vaikka olen hallituspuolueen jäsen sen takia että se on yleinen erittäin haasteellinen tilanne koko suomessa riippumatta siitä ketkä täältä istuvat hallituksessa kulloinkin

arvoisa puhemies

ajattelin ihan lyhyesti vaan sanoa yhden ehdotuksen tähän ja se on se että jatkossa kun mennään eteenpäin kaikista parhaiten nämä asiat toteutuvat jos julkinen puoli ja yksityinen puoli ovat mahdollisimman hyvällä tavalla yhteistyössä keskenään

arvoisa rouva puhemies

siinä luulen minulla on semmoinen käsitys että vasemmistolla on paljon enemmän tarkastamisen tarvetta kuin oikeistolla tässä asiassa

ensinnäkin haluan vähän analysoida tätä sotaveteraanien kuntoutukseen liittyvää tilannetta suomessa ja jos aikaa jää niin sen lisäksi puhun vähän kehysbudjetoinnista ja sen tarpeellisuudesta ja kehittämismahdollisuuksista

mutta jos nämä kaksi asiaa unohdetaan niin seurauksena tulee todellinen kahtiajako suomessa

sitten pieni kommentti ed

ei ole iso väestöryhmä päinvastoin erittäin pieni väestöryhmä

kaikille eduskuntaryhmille on jaettu tämä kirjelmä

en voi sitä paljon enempää siteerata mutta haluan vielä nostaa esille sen että he puhuvat siellä jälleen kerran työkyvyttömyyshaitta asteesta ja sen poistamisen tärkeydestä josta tässä salissa on vuosien mittaan paljon puhuttu

kaikkien eduskuntaryhmien edustajat ilmoittivat häpeävänsä sitä tilannetta kun siellä kuunneltiin tämän valtuuskunnan tekstiä ja keskusteltiin tästä asiasta